sekä sieltä että tasa arvovaltuutetulta olen saanut vahvistuksen että tämän kaltaista painostusta ei ole tapahtunut ja näin varmaan olisi loogisinta että jokainen ministeri toimisi omalta osaltaan

arvoisa herra puhemies

kehuja on syytä antaa myös siitä että kun alussa osoittautui että valtiovarainministeriö oli hyvin huonosti varustautunut myöskin resursseiltaan tämän kriisin hoitoon ja se osaltaan aiheutti väärää tietoa eduskunnalle ja osaltaan kriisiytti asioiden valmistelua ihmiset paloivat loppuun niin näistä asioista muun muassa myös tarkastusviraston ja valiokunnan huomautusten jälkeen valtiovarainministeriö on ottanut opiksi ja siellä on tällä hetkellä erityinen yksikkö joka on resursoitu hyvin jossa ihmiset jaksavat hyvin ovat selvästikin osaavia ja tekevät hyvää työtä joten on asioita jotka oikeasti voidaan aika nopeassakin aikataulussa panna kuntoon kun ensin huomataan ja tunnustetaan että ne ovat olleet huonosti

sitten meillä on riippumattomat laillisuusvalvojat joiden selvityskynnys ei ole tässä yhteydessä nyt esillä olevissa asioiden puitteissa selvästikään noussut

eduskunta edellyttää että hallitus arvioi merkittävien ict hankkeiden tuloksia kustannuksia ja tuottavuushyötyjä osana hankesalkun seurantaa ja raportoi tuloksista eduskunnalle

mutta meidän täytyy nämä roolit pitää hirveän tarkkoina että oikeusministeri taas ei ole se taho joka neuvoo milloin lainvalvojat lähtevät liikkeelle

eduskunta edellyttää että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aikaisempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot

niinpä tässä on kyllä semmoinen tilanne että mielestäni tämän pragmaattisempaa ja selkeämpää selvityskeinoa nykyisillä tiedoilla ei ole kuin että jokainen hallinnonala omalta osaltaan selvittää

lähden liikkeelle tästä kakkosponnesta ja siitä prosessista

se kai nyt on selvää että kolmikannasta on tullut tähän lakiin paljon toiveita mutta ei ainakaan minua kohtaan missään vaiheessa semmoisia jotka olisi katsottava painostukseksi

arvoisa herra puhemies

olette tarkastusvaliokunnan toiveiden mukaisesti pyrkineet karsimaan vanhoja ponsia pois ja olleet aiempaa tarkempia sen suhteen mitkä ponnet todellakin on syytä jättää voimaan ja mitkä on syytä niin sanotusti tappaa anteeksi militaristinen kielenkäyttöni mutta se on se sana mitä täällä on käytetty

kyseinen korkeimman oikeuden päätös herättää sen ajatuksen että uusi teknologia on tuonut piirteitä jotka tässä tapauksessa viestien vastaanottaja on kokenut erittäin ahdistavina ja joita tämä kyseinen pykälä ei tunne

ehkä sekin että tässä keskustelussa on läsnä niin vähän kansanedustajia kertoo siitä täällä jo ääneen lausutustakin havainnosta että kriittistä kansalaispalautetta nyt kun pöly on laskeutunut yle veropäätöksen jälkeen ei sittenkään niin kovin paljon meille kansanedustajille tule

sen sijaan parantamisen varaa yhä on paitsi tässä kokonaiskuvan syntymisessä myös siinä että valtiovarainministeriössä erityisesti ei ehkä ihan tunnisteta ja tunneta perustuslain yksiselitteisiä sääntöjä eduskunnan tiedonsaantioikeudesta silloin kun on kysymys salaisista tai arkaluontoisista tiedoista

oikeusvaltiossa kuitenkin on noudatettava laillisuusperiaatetta jota kysyjäkin siteerasi joten silloin täytyy arvioida täytyykö nykyajan tekniikan tuomat mahdollisuudet häiritä aiheuttaa sellaista ahdistusta kuin ymmärsin jota tässä kohteeksi joutunut on kokenut sisällyttää uuteen pykälään

mutta itselleni tulevat viestit usein alkavat lauseella

nyt puhemiesneuvostokin ja siitä kiitos muun muassa puhemiehistölle yksimielisesti linjasi että jatkossakin valiokuntien ja eduskunnan on syytä olla tarkkana siitä että vain semmoisten ponsien jotka ovat yhä ajankohtaisia ja joidenka uskotaan toteutuvan on syytä jäädä henkiin

nyt kun kerta maksamme tätä veroa niin

ja tämä on minusta tärkeää ymmärtää että kansalaisilla on nyt oikeutettuja odotuksia enemmän kuin koskaan aikaisemmin koska mahdollisuutta jättäytyä ylen asiakkuuden ulkopuolelle ei enää ole

perustuslaki on tältä osin selvä ja varsinkin kaikille valiokunnille on annettava niiden vaatima ja pyytämä tieto ja myös aktiivisesti sitä tarjottava niissäkin tilanteissa jos tieto täytyy sitten salata tai sitä pitää osata käsitellä oikein

tältä osin oikeusministeriössä pohditaan tätä millä tavalla uuden teknologian tuomat mahdollisuudet kotirauhan rikkomiseen pitäisi huomioida laajemmin

siitä näkökulmasta se avoimuus ja se yritys kertoa nyt eduskunnalle ja julkisuuteen kaikki oleellinen ylen toiminnasta siitä miten muut sen näkevät arvostusmittareilla mutta myös siitä miten yle itse sen näkee on erittäin tärkeää tässä uudessa todellisuudessa

meillä myös arvoisa puhemies pohditaan kotirauhan rikkomisen ja lähestymiskiellon turvaamien ihmisten turvaa myös siltä osin voitaisiinko uutta teknologiaa ottaa käyttöön näiden uhattujen ihmisten suojaamiseksi

annan kaksi esimerkkiä joissa on ollut selviä puutteita

valiokunnille ja eduskunnalle ei ole läheskään aina kerrottu muiden eu maiden kantoja avoimesti eikä kaikilta osin ja varsinkaan niitä ei ole uskallettu kertoa kirjallisesti koska on epäilty valmiiksi että tieto saattaisi vuotaa

me mietimme parhaillaan pitäisikö lähestymiskieltoon joissakin tilanteissa lisätä velvoite käyttää lähetintä tai että uhatulla olisi erityinen suhde tai linja suoraan poliisiasemalle tämmöisissä jo pitkään jatkuneissa ahdistavissa pelottavissa tilanteissa

toivoisin että tätä avoimuutta ja tämän raportoinnin parantamista eduskunta tässä prosessissa pystyisi vielä viitoittamaan ja ohjaamaan

on kuitenkin perustuslain ja eduskunnan arvovallan ja myös budjettivallan kannalta välttämätöntä että sen arvion miten sitä tietoa suojataan millä tavalla eduskunta kun tieto onkin salaista pitää sen salaisena tekee eduskunta eikä valtiovarainministeriö

mitä kaikkea palautetta kansalaisilta tulee kun he oikeutetusti ottavat yhteyttä ja sanovat että nyt kun minun on pakko maksaa tätä yle veroa niin

ratkaisu ei ole että se laitetaan byrokratian rattaisiin uudelleen ministeriöön jossa useat virkamiehet tekevät monta samankaltaista raporttia kuin edellisenäkin vuonna

tästä näkökulmasta meillä on varmasti vielä parannettavaa vaikka itsekin loppusuoralla tässä mukana olleena uutena hallintoneuvoston jäsenenä parhaani mukaan olen yrittänyt kysyä ja ulkopuolisena katsoa kerrotaanko näissä asiakirjoissa nyt oleellista tietoa

vielä näkyvämmäksi tämä ristiriita on käynyt kun tarkastusvirasto tarkastuksessaan totesi että valtiovarainministeriössä on itse asiassa tehty aika paljon erilaisia riskiskenaarioita riskiarvioita tästä kriisistä mutta niitä ei ole eduskunnalle esitetty

tältä osin suuret kiitokset tästä ryhtiliikkeestä johon olemme tällä vaalikaudella teitä kehottaneet ja johon moni moni valiokunta omissa lausunnoissaan on yhtynyt

arvoisa puhemies

minun on pakko sanoa itselleni että on jossain määrin pettymys ja vähän pelottavaa että heti näin pian mutta taloudellisen laman takia kuitenkin erillispäätöksellä eduskuntaryhmät sitten päätyivät ropeloimaan tätä veroa heti saman tien

on ajateltu niin jos nyt vähän oion mutkia että edustajat ymmärtävät saamansa informaation väärin ja luulevat että riskiskenaario on ennuste ja tätä kautta väärin käyttävät saamaansa tietoa ja siten aiheuttavat mahdollisesti jopa markkinahäiriön tai luovat vääriä käsityksiä todellisuudesta

itsekin tuen tätä päätöstä siksi että suomen talous on niin hankalassa tilanteessa mutta toivoisin että yhä se peruslanka tulee jatkossakin olemaan se että ylelle annetaan senkaltainen työrauha ettei tule mielikuvaa että poliitikot painostavat ylen ohjelmasisältöä käsittelemällä joka vuosi aina uudelleen ylen rahoitusta

tällä kertaa tarkastusvaliokunta katsoi erityisen tärkeäksi sen että eduskunnalle jatkossa raportoidaan paremmin siitä mitä ongelmia ja hyötyjä käynnissä olevissa hankkeissa tai lopetetuissa tai keskeytetyissä hankkeissa on ollut koska näyttää siltä että kaikissa oecd maissa niin eun jäsenmaissa kuin myös eussa itsessään on herätty siihen että hallinnossa on vielä paljon osaamattomuutta ja sen kautta veronmaksajien rahojen tuhlailua siinä mitä tapahtuu ict maailmassa

tältäkin osin on kuitenkin aivan selvää että se on eduskunta joka huolehtii siitä että se ymmärtää saamansa tiedon suojaa sen oikein käsittelee sitä oikealla tavalla ja on suorastaan kyllä aika liikuttavan holhoavaa englanniksi patronizing jos ja kun on tarkastuksen jälkeen osoittautunut että ministeriössä epäillään että eduskunta ei osaa itse arvioida sitä millä tavalla se suojaa tämän tiedon

kerrottakoon että uudessa komissiossa on päädytty siihen että toinen tai ensimmäinen varapuheenjohtaja yksi tärkeimmistä komissaarisalkuista erikseen keskittyy nytten eu tasolla vain ja ainoastaan ict ja tuottavuuskysymyksiin

mutta kyllä se sen verran vakava havainto pykälän nykyisestä sisällöstä ja sen tulkinnasta oli että tällä hetkellä sitä mietitään

tältä osin kehotamme valtioneuvostoa toimimaan jatkossa säännönmukaisesti tuottamaan tätä tietoa eduskunnalle ja myös valiokunnille lähtee epäsuora viesti siitä että tätä tietoa kun on nyt paljastunut että sitä on kannattaa myös pyytää ja käyttää

meillä on tulossa euroopan neuvoston lastensuojelusopimukseen liittyen myös nettikiusaamiseen kun kysyjä mainitsi ja varsinkin lapsiin kohdistuvaan häirintään liittyviä lainmuutostarpeita joten tämä on monella tapaa hyvin ajankohtaisessa pohdinnassa oikeusministeriössä

sielläkin on herätty samaan asiaan kuin mitä tarkastusvaliokunta nyt raportissaan kertoo

kiitos hyvästä ja pääsääntöisesti erittäin rakentavasta perustuslaille sopivasta lähetekeskustelun tästä vaiheesta

arvoisa puhemies

vielä yksi seikka äs keiseenkin keskusteluun liittyen evmn ja ervvn näiden meidän vakausmekanismien rahankäytöstä siitä miten he hankkivat rahoitusta miten he toimivat markkinoilla laskiessaan erilaisia instrumentteja ja varsinkin jos joskus tulevaisuudessa alkavat vielä vivuttaa jos se sallitaan heidän riskinottonsa osalta

palaisin vielä ensimmäisen puheeni loppuosaan parlamentarismiin kansanedustajan työn arvostamiseen sen valtakirjan merkitykseen mitä perustuslain mukaisesti jokainen täällä yksilönä mutta myös eduskuntaryhmänsä jäsenenä ja sitten kokonaisena parlamenttina ja valiokunnassa toimijana käyttää ja millä toimii

on erittäin tärkeätä että evmn tilintarkastuslautakunnan vuotuinen kertomus tulee e kirjelmänä eduskuntaan ja että tarvittaessa suuri valiokunta jopa tuo sen sitten tänne eduskunnan suureen saliin puhemiesneuvoston niin päättäessä

jossain määrin olen yhä ehkä vielä enemmän ihmeissäni kuin ennen tätä keskustelua että suomeen on pesiytynyt ja vielä eduskuntaankin parlamentaarisia toimintatapoja kansanedustajien vaikutusmahdollisuuksia jopa parlamentarismia väheksyviä puheenvuoroja

valiokunnan mielestä samanlainen metodi e kirjelmästä pitäisi luoda myös ervvn osalta semminkin mitä tänään käsittelimme siitä kuinka pitkäaikainen mekanismi ervv näillä näkymin tulee olemaan

arvoisa herra puhemies

edustaja kopralle heitän haasteen koska tämä peruskysymys tai huoli siitä että on tehokasta ja että ei missään tapauksessa sen takia että on tämmöinen rahoitusjärjestelmä aleta itsekritiikittömästi tekemään jotain jonka voisi tehdä paremmin ja tuottavammin on tärkeä kysymys

sen kaltaiset puheenvuorot on yleensä totuttu kuulemaan semmoisilta poliittisilta tahoilta jotka ovat joko populistisia tai joilla on peräti tavoitteena hyvinkin autoratiiviset hallitusmuodot

on kysymys paitsi suomen välittömistä riskeistä myös eduskunnan vastuusta ja velvollisuuksista arvioida miten nämä instrumentit joiden kautta me autamme muita eurooppalaisia maita ja joidenka kautta meidän on lopulta ollut tarkoitus saada rahamme takaisin kun asiat ovat kunnossa huolehtivat rahoista miten he markkinoilta hakevat rahaa

minä en muista enkä nyt ihan saa kiinni että koska suomessa olisi ollut edes tämän kaltaista viritystä joissakin puheenvuoroissa että eduskunnan arvovaltaa siellä tehtyä työtä valiokuntien eduskuntaryhmien työtä pyritään vähättelemään

siitä näkökulmasta olisi tärkeää saada palautetta millaisilla mittareilla millaisilla esimerkeillä tätä asiaa voidaan tutkia niin kauan kuin tämänkaltainen verojärjestelmä kuitenkin on tosiasia

jos on ongelmia niin silloinhan ne pitää ratkaista tämän talon metodeita vielä parantamalla eikä lähtemällä siitä että tämän talon valvontaa ei kuulu lisätä siis valtaa valvoa hallitusta

se että nyt sitä veroa laskettiin siksi että taloudellinen tilanne on erittäin huono ja kaikkien on osallistuttava talkoisiin mielestäni on senkaltainen syy että jos se kerran tapahtuu niin se ei vielä vaaranna sitä ajatusta että poliitikot kiristävät tai ohjailevat yleä

tämän kaiken jälkeen siis esitämme että eduskunta hyväksyisi seuraavan ponnen

eduskunta edellyttää että hallitus edelleen vahvistaa ja selkeyttää tavoitteenasettelua euroalueen tulevaisuudesta ja sen vaihtoehdoista ja niiden sisältämistä riskeistä sekä tavoitteenasettelua koskevan kokonaiskuvan antamista eduskunnalle

jos suuressa valiokunnassa on vaikeuksia lukea papereita ne tulevat muuten jo torstaina niin vielä vähemmänhän eduskunta valvoo miltään osin presidentin toimia

valiokunnan mietintö kertoo tästä esimerkkejä poliisi ja oikeushallinnon osalta tällä kertaa aiemmin olemme raportoineet tarkastuksista koskien sosiaali ja terveydenhuollon hankkeita

mutta jos olisi niin kuin ymmärsin että esititte niin että joka vuosi uudelleen arvioitaisiin ylen rahoitusta ja aika isollakin haitarilla niin näen siinä kyllä semmoisia vaaroja integriteetille että en kyllä kannata

tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös euroopan keskuspankkijärjestelmän kautta syntyvät riskit ja vastuut

ei siinäkään asiassa voi silloin olla ratkaisu se että parlamentti ei muka voisi toimia paremmin ja että meidän ei kuulu antaa parlamentille valtaa siksi että jotkut sen yksittäiset jäsenet turhautuvat valtansa kanssa

arvoisa puhemies

näistä ict asioista on paljon syytä puhua mutta ilta on niin pitkällä ja täällä on monia tärkeitä asioita odottamassa joten jos haluatte niin tarvittaessa vastaamme sitten kysymyksiin

arvoisa herra puhemies

molemmat näkökulmat ovat hyvin arvokkaita mutta vallan kolmijako opin näkökulmasta väännettäköön vielä rautalangasta jos sanonta sallitaan että kun tiedettiin että näiden asiakirjojen julkisuus on korkeimman hallinto oikeuden käsittelyssä niin silloin tietysti tarkastusvaliokunta ei samaan aikaan aloita rinnakkaista prosessia eikä ottanut siis tämän selvityksensä osaksi asiakirjojen julkisuuden arviointia

tarkoitus on että tällä vaalikaudella vielä tulee puoluerahoitukseen muutokset ja todellakin nämä kuntalain muutostarpeet käydään yhdessä läpi valtiovarainministeriön kanssa jolle tämä asia kuuluu

kuntalakiin saattaa tällä vaalikaudella tulla vielä muitakin muutostarpeita jotka liittyvät muun muassa kunnallisiin kansanäänestyksiin ja nämä kaikki käydään tällä vaalikaudella vielä läpi

sen sijaan siltä osin onko eduskunnalle tuotettu oikeaa tietoa näiden asioiden osalta niin ainakin itse kävin lukemassa asiakirjat sekä englanniksi että suomeksi ja käsittääkseni aika monet niiden valiokuntien jäsenistä jotka ovat olleet läsnä näissä esittelyissä ovat kokeneet että kaikkiin kysymyksiin mitä ikinä he ovat hoksanneet kysyä on kyllä vastattu ja asiakirjoihin olisi saanut tutustua jos niin olisi halunnut tehdä

muistuttaisin vielä että ensi keväänä eduskunnan käsittelyyn on tulossa merkittävä jääviyslainsäädännön muutos joka koskee kansanedustajien jääviyssäännösten kiristämistä

siinä yhteydessä ja oikeusministeriön tuottamassa materiaalissa käydään läpi myös kuntapäättäjien jääviysasioita ja se on hyvin luonteva yhteys myös koordinoida tämä silloin valtiovarainministeriön kanssa

mutta tämä edustaja jalosen erittäin tärkeä lisäkysymys siitä mikä on sellainen kansanedustajan saama tieto josta hän joutuu vaikenemaan on erittäin oleellinen ja oikea

arvoisa puhemies

nyt kun nämä ovat viimeinkin tulleet julki ja kun itse olen pitänyt sisälläni näitä tietoja yli vuoden koska aika pitkään näiden asiakirjojen kanssa tuolla suljetuissa huoneissa valvottuna aikoinaan painin niin huomaan että kyllä se on hyvin oleellista että kansanedustaja paitsi saa oikeat ja riittävät tiedot mistä siis tässä meidän mietinnössämme on kyse jotta hän myös pystyy kansalle ja kansalaisille äänestäjille niistä puhumaan

sanotussa hovioikeusmenettelyn uudistustarpeita käsittelevässä lausunnossaan valiokunta muun muassa totesi että valtioneuvoston tulisi arvioida mahdollisuuksia luoda esimerkiksi muutoksenhakulupaan perustuva nykyistä seulontamenettelyä selkeämpi järjestelmä samoin kuin sitä onko esimerkiksi seulontamenettelyä tai vastaavaa välttämätöntä soveltaa nykyiseen tapaan hovioikeuden käsiteltäviksi tuleviin kaikkiin valituksiin

tältä osin minun on pakko juristina sanoa että on hyvin vaikea uskoa että olisi ollut niin että valtiovarainministeriössä on yksiselitteisesti ajateltu että tehty salaamispäätös olisi laillinen

en jaksa uskoa

saatan uskoa että siellä on voitu ajatella että just ja just kannattaa ehkä viivytellä ja katsoa mitä oikeus tulee sanomaan mutta en usko ajatukseen siitä että suomessa olisi yhtään korkeata virkamiestä tai juristia joka sanoisi että se että joku muu maa on pyytänyt asiakirjojen salaamista on suomessa olisi yhtään korkeata virkamiestäjuristi joka sanoisi että se on suomessa laillinen salausperuste

tämänkaltaisia elementtejä kaivataan lisää ja niitä pitää eduskunnan nimenomaan kehittää mutta toki meillä hallintoneuvostossakin on iso rooli tämänkaltaisten asioiden löytämisessä

tämä on hyvin oleellista

mutta samaan aikaan pitäisi sen riippumattomuuden kulkea siinä rinnalla ei vain niin että asiat näyttävät riippumattomilta vaan että ne myös ovat sitä ja toistepäin että ne ovat ja myös näyttävät siltä

keskustelu on tosin asia lähetetään liikenne ja paremmin

nyt ehdotettu menettely jatkokäsittelylupa mahdollistaisi hovioikeuksien voimavarojen järkevän käytön niin että muutoksenhaun kohteena olevan asian laatu perustuslakivaliokunnan tarkoittamalla tavalla voitaisiin ottaa nykyistä paremmin huomioon

jatkokäsittelylupa merkitsisi että käräjäoikeuden päätöksestä tehdyn valituksen laajamittainen käsittely edellyttäisi tietyissä asioissa hovioikeuden myöntämää lupaa

järjestelmä olisi soveltamisalaltaan rajoitettu

häviöarvolla tarkoitetaan erotusta asianomaisen hovioikeudessa esittämän vaatimuksen ja käräjäoikeuden ratkaisun välillä

rikosasiassa vastaaja siis vastaaja tarvitsisi jatkokäsittelyluvan jos häntä ei ole tuomittu neljää kuukautta ankarampaan vankeusrangaistukseen

virallinen syyttäjä ja asianomistaja puolestaan tarvitsisivat luvan jos valitus koskee rikosta josta säädetty rangaistus on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta

hovioikeuden olisi myönnettävä jatkokäsittelylupa jos on aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta tai jos sen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä

lupa myönnettäisiin myös jos asian jatkokäsittely on tärkeätä lain soveltamisen kannalta muissa saman kaltaisissa asioissa tai jatkokäsittelylle on muu painava syy

käräjäoi keudessa esitetyn näytön uudelleenarviointia useimmiten todistajien kuulemista varten lupaa ei tarvitsisi myöntää jollei käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta olisi perusteltua aihetta epäillä

se mitä tällä hetkellä tapahtuu hovioikeudessa että kuunnellaan todistajia käräjäoikeudessa jo esitetyn todistuksen osalta uudelleen vuosien jälkeen tulee merkittävästi vähenemään tämän uudistuksen myötä

keskeisin järjestelmien välinen ero on että jatkokäsittelylupajärjestelmää sovelletaan myös valituksiin joissa käräjäoikeuden näytön arviointi on riitautettu

siis silloinkaan kun hovioikeuden mielestä joku osa on käsiteltävä ei enää tarvitse niiltä osin kuin asiassa ei ole epäselvyyttä käydä kaikkea läpi

arvoisa puhemies

vielä uutta olisi se menettely jossa asianosaiset voisivat hakea muutosta käräjäoikeuden päätöksestä suoraan korkeimmalta oikeudelta

tällainen ennakkopäätösvalitus olisi mahdollinen esimerkiksi jos lain soveltamista koskeva kysymys on kertautunut suuressa määrässä oikeussuhteita ja ennakkoratkaisun viipyminen pitkittäisi oikeudellista epävarmuutta

lopuksi haluaisin vielä korostaa että tämä esitys perustuu laajapohjaisen toimikunnan tekemään ehdotukseen ja että toimikunta yksimielisesti päätyi hallituksen ehdotuksen perusratkaisuihin

esimerkiksi ehdotus seulontamenettelyn korvaamisesta jatkokäsittely lupajärjestelmällä sai lähes yksimielistä kannatusta mikä tämän kaltaisissa asioissa on kyllä oikeusministeriön jutuissa sangen poikkeuksellista

tässä uudessa eun talouskuritodellisuudessa tulette näkemään näitä raportteja seuraavissakin eduskunnissa ja tarkastusvaliokunnan mietintöjä niistä raporteista

ei ole siis poissuljettua että suomi saattaa tulevaisuudessa olla jopa niiden maiden joukossa jotka näitten uusien vakaussopimusinstrumenttien avulla joutuvat paitsi tarkkailuun myös mahdollisten sakkomaksujen kohteeksi

tässä mietinnössä kuitenkin tarkastusvaliokunta joutuu toteamaan muun muassa että rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano siis se hallituksen keskeinen instrumentti saattaa suomen talous kuntoon on edennyt hitaasti ja lisäksi toteutuneet säästöt ovat olleet suunniteltuja vähäisempiä

on erittäin tärkeätä että tästä asiasta on laajempikin keskustelu herännyt nyt yhteiskunnassa mutta tarkastusvaliokunnan asiantuntijakuulemisten jäljiltä viesti on selvä

rakennepoliittiset uudistukset ovat edenneet hitaasti ja ne säästöt mitä väitetään toteutetun tai on saatu aikaan eivät ole niin suuria kuin on väitetty

joten passiivinen heittäytyminen sen varaan että voi voi potentiaalimme näyttää heikkenevän ei ole oikea ratkaisu ja siitä tarkastusvaliokunta mietinnössä kertoo enemmän

arvoisa puhemies

kerromme myös mietinnössä että hallituksen rakennepoliittisista päätöksistä ja asiakirjoista on vaikea nähdä milloin on kyse hallituksen tavoitteesta ja milloin sellaisesta ennusteesta jonka hallitus arvioi kykenevän tautia jonka hallitus arvioi kykenevänsä toteuttamaan sopivasti valituilla uudistuksilla

eli ei käy selväksi mikä on wishful thinking toiveajattelua ja mikä on ihan tosissaan laitettu suunnitelma rakenteellisten muutosten aikaansaamiseksi

valiokunta toteaa että parempi menettelytapa on että hallitus esittää suomelle tulevaisuuden kasvu uran nykyisten rakenteiden nojalla ja sitten vaihtoehtoisen kasvu uran joka toteutuu jos joukko rakenneuudistuksia tehdään

tällöin myös kunkin uudistuksen vaikutus on syytä erikseen esittää niin että nykyuran ja tavoiteuran välisen todellisuuden pystyy näyttämään selväksi

arvoisa herra puhemies

se hallituksessa siinä istunnossa hyväksyttiin yksimielisesti ja hallitusohjelmaa noudattaa oikeusministeriö muiltakin osin

tältä osin valiokunta nostaa esimerkiksi hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan sisältyvän tavoitteen rakenteellisen työttömyyden alentamisesta yhdellä prosentilla

mitä tulee sisäiseen adoptioon ja ulkoiseen adoptioon niin sanaleikeillä tämä esitys ei muutu yhtäkkiä toiseksi kuin se on

se mahdollistaa vain ja ainoastaan sisäisen adoption ja kaikissa adoptiotilanteissa myös mahdollisissa niissä ketjuissa joita ed

räsänen esitti ja väitti sitä eräänlaiseksi yhden sortin ulkoiseksi adoptioksi kaikissa niissä askeleissa noudatetaan adoptiolainsäädäntöä joka siinä tilanteessa arvioi lapsen edun

adoptiolainsäädäntöä ei missään tilanteessa lapsen etua arvioivat viranomaiset arvioi semmoisena että yhdessäkään tilanteessa poikettaisiin lapsen edun arvioinnista

näin muodoin niissä tilanteissa jos on sellainen tilanne että ihminen on saanut esimerkiksi kansainvälisessä adoptiossa lapsen on arvioitu että se äitilapsi suhde on riittävä ja hyvä ja lapsen edun mukainen

jos sitten myöhemmissä elämänvaiheissa joskus tapahtuu toista ja uudelleen adoptiolainsäädännön tiukkojen kriteerien mukaisesti arvioidaan että sisäinen adoptio on paikallaan että lapsen etu siinä tilanteessa niissä olosuhteissa toteutuu sisäisellä adoptiolla silloin on kysymys sisäisestä

arvoisa herra puhemies